silloin sekä silloinen ministeri katainen että ministeri häkämies vastustivat juuri tämänsisältöistä esitystä

me olemme oikeastaan euroopan unionin jäsenmaista tällä hetkellä monella mittarilla mitaten kun nämä kriisivaltiot jätetään pois yksi vaikeimpaan tilanteeseen juuttunut maa

täällä vastauspuheenvuoroja ovat pyytäneet edustajat ala nissilä järvinen lauslahti puumala kiuru viitanen feldt ranta ja taavitsainen

nyt lähdetään siitä että kotimainen tuotanto sen mitoitus pitää rakentaa sellaiseksi että se huomioi myös tuon tuonnin korvaamisen kotimaisella tuotannolla

ensinnäkin ed

tai eduskunta ei tarkkaan sanonut että osake enemmistön vaan sanoi että sen puhevallan joka käytännössä nyt tarkoittaa kutakuinkin samaa kuin enemmistöomistajuus

silloisen oikeusministeri koskisen kanssa käytiin keskusteluja olisiko henkilökohtaisen konkurssin tie se lainsäädäntö vai velkajärjestelylainsäädäntö parempi vaihtoehto edetä

korhonen olen havainnut olevan selvän kannan

tähän talousvaliokunnan lausuntoon liittyy kaksi eriävää mielipidettä joista toisen kansanedustaja pekkarinen esittelee hetken kuluttua

arvoisa puhemies

se kysymys kuuluu ministeri teille olisiko aika vähän ruuvata uuteen asentoon tuota nuorisotakuuta ja tehdä siitä iskevämpi esimerkiksi niin että entistä suurempi määrä siitä väestä voitaisiin rekrytoida suoraan yrityksiin niitä siinä auttaen näitä nuoria siinä auttaen molempia auttaen

kuitenkin niiden ratkaisujen seurauksena paljolti myös niiden ratkaisujen seurauksena eilen eräs suuri yhtiö ilmoitti että se investoi puoli miljardia euroa sinne teidän kotikulmillenne paljolti juuri sen takia että perustana ovat ne energiaratkaisut joihinka hallitus on sitoutunut

ja kolmas asia mihin tulevassa sähkönhankinnassa pitää varautua on lähinnä hiilisähkökapasiteetin asteittain alas ajaminen

tätä työtä on nyt tehty jo jonkun aikaa

mitä tulee maailmalla toimintaan tämä on ongelma

ydinvoiman osalta se välttämättömin lisä mitä ydinvoimaa tarvitaan on tarkoitus nyt myös toteuttaa myöhemmin täällä esitettävien päätösesitysten mukaan

niitä toimia yritetään viedä eteenpäin joilla uusien tuotteitten kehittämistä sellaisten tuotteitten joilla on maailmanmarkkinalla kysyntää mahdollisimman nopeasti yritettäisiin kehittää ja saada niitä markkinoille

anteeksi kivihiili on paljon halvempaa kuin nämä kotimaiset vaihtoehdot silloinkin

koska heinola kuuluu rakennemuutosalueisiin siellä on käynnistetty tällainen selvitys sille varalle jos niin käy että kaikkea sitä kapasiteettia juuri tähän tarkoitukseen ei tarvittaisi

äänestin jaa kun tietysti olisi pitänyt äänestää ei

valtio tarvitsi varhaisessa vaiheessa eri syistä kumppanin kaupallisen kumppanin ja tällaisen kaupallisen markkinakumppanin rooliin tuli ilmarinen eri vaiheiden jälkeen

tällainen korjaus

sitä pitää korvata puhtaalla tai vähäpäästöisellä sähköllä

tämä kysymys on käsitelty

edustaja yrttiaholle

ydinvoiman lisärakentamisen osalta totean lyhyesti

mitä tulee sitten seuraaviin vuosiin ei tämä hallitus ole tehnyt mitään päätöksiä verotuksen keventämisestä

halusin tämän kronologian vielä sanoa

sähkönhankinnan mitoituksessa otetaan huomioon sanottu sähkönkulutuksen kasvu siis ja varautuminen näihin äsken sanottuihin asioihin

monin toimin yritetään helpotusta saada mutta valitettavasti ei riittävän nopeasti lääkitys tähänkään tautiin pure lisäkysymyksiäwe painiketta painamalla seisomaan nousten ensimmäisen lypsystä kauppila

ellemme lähtisi siitä että me ajamme erittäin radikaalisti lauhdesähkön alas ellemme lähtisi siitä että nyt venäjältä tuotavan ja ulkomailta tuotavan sähkön sijasta me jatkossa valmistamme itse täällä tarvitsemamme sähkön ellemme lähtisi siitä että me olemme valmiita lisäämään sähköntuotantoa niin paljon kuin suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee ellemme hyväksyisi näitä lähtökohtia meidän ei tarvitsisi ydinvoimaa lisää rakentaa

oli toki muitakin vaihtoehtoja mutta eri vaiheiden jälkeen siksi siilaantui nimenomaan ilmarinen joka vanhastaan omisti jo ja omistaa tälläkin hetkellä joiltakin osin tätä fingridiä ja joka sen kautta tuntee sen mikä on fingridin talous mitä se on ollut taakse jääneitten vuosien aikaan ja minkälaisiin tuottomahdollisuuksiin se voisi päästä jos nämä toimijat jotka nyt joutuvat sieltä lähtemään myisivät markkinoilla ihan normaalimarkkinaehtoisesti omistamansa siivun pois

nyt te teette ihan oikeita ratkaisuja kun otatte käyttöön innovaatiovähennyksen jota aikanaan valmistelin jnp

me olemme sen piirissä keskustelleet moneen kertaan ja jo muutama viikko aikaisemmin kuin ministeri häkämies tuli julkisuuteen me toimitimme yksimielisen raportin oikeusministeriöön jossa päädyttiin silloin tehdyn arvion mukaan siihen että tämä velkajärjestelylakitie on se tie jolla sittenkin parhaiten ja tehokkaimmin voitaisiin tätä ongelmatiikkaa hoitaa

mutta mikä kaikista vaikeinta ja tulevaisuuden kannalta vaarallisinta ennen kaikkea teollisuustuotanto ja aivan ennen kaikkea meidän viennin kehitys näyttää hurjia lukemia

arvoisa puhemies

ellei näihin toimiin siis työpanoksen lisäämiseen tähtääviin erilaisiin toimiin ryhdytä on ilman muuta selvä se että siitä velkataakasta selviytymiseksi mikä lähivuosien aikaan syntyy joudutaan veroja korottamaan ja rankasti ja jotta tästä selviydyttäisiin niin senkin takia on aivan välttämätöntä lisätä työpanosta koska kansantulon kakku syntyy ja kasvaa vain siitä että joko tuottavuus parantuu tai työpanoksen määrä lisääntyy

sain stukin ja muiden asiantuntijoitten selvityksen ja sen pohjalta myöskin asianomainen yritys sai tiettyjä velvoitteita katsoa että tätä riskirajaa todellakin pienennetään erittäin suurina tai pitkine riskiraja pienennetään elikkä näitä varotoimenpiteitä parannetaan sanotaan näin ettei tule väärin ymmärretyksi

kunnallisvero ei ole tasavero sanoo jutta urpilainen valtiovarainministeri tässä salissa nyt

koko euroopan unionin kaikista maista suomen viennin kehitys on viimeisen kahden vuoden aikana ollut kaikista huonoin

tämä selvitys on tehty ei omin lupineni niin sanotusti vaan siinä on säätiön ja heinolan kaupungin meille antama toimeksianto ja sen pohjalta tämä selvitys on tehty

verovaikutus on paljon pienempi

tämä on kova juttu koska viime kädessä kuitenkin sillä miten viennin suhteen käy paljossa ratkeaa se miten suomen talouden kokonaisfundamenttien eli talouden niiden tunnuslukujen joilla maa selviytyy tai ei selviydy käy

arvoisa ministeri te ette ole tehnyt sitten viime vaalikauden mitään sellaista ratkaisevaa muutosta jolla tuon kunnallisveron luonne viime vaalikaudesta olisi muuttunut tähän vaalikauteen

se mennee verolle sitten siinä vaiheessa kun se verkosta edelleen myydään että verotontahan se ei tule olemaan silloin kun se kerran verkkoon menee

oli punnittu sitä vuosien ajan ja kaiken tämän työn jälkeen päädytty siihen että velkajärjestelylain kautta eteneminen on tehokkain ja paras tapa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minulle joka tuon tuosta kannatan hallituksen esityksiä oli vähän vaikea äsken äänestääkö punaista vai keltaista

sen sijaan te olette tehnyt monia toimenpiteitä jotka täällä kerrotusti edistävät nimenomaan tasaverotusta ja ennen kaikkea puuttunut ihmisten jokapäiväisen elämän kannalta siihen kaikista herkimpäänkin asiaan myös ruokaan ja sen verotukseen sen nostamiseen

eri vaiheiden jälkeen tärkeäksi lähtökohdaksi tietysti tuli se arvonmääritys että kuinka kallis tämä siivu oikein onkaan minkä arvoinen yhtiö on mitkä sen arvonmäärityksen keskeiset perusteet ovat

mitä tulee vielä etäluettaviin mittareihin ja uuden teknologian tarjoamiin erilaisiin mahdollisuuksiin niin ensinnäkin se mittariuudistus mikä suomessa tehtiin muutama aika sitten

kaikilla meillä tiedossa jo on että kiitos tai miinuskiitos tämän viennin kehityskuvan suomi on vajonnut monta kertaa täällä kertomallani tavalla ja kaikkien meidän tietämällämme tavalla tällaiseen talouden kaksoisvajeeseen

arvoisat edustajat kaikkien puheenvuoroa pyytäneitten ryhmien ensimmäiset puheenvuorot on käytetty

toteutatte ensin täydellisen inflaatiovähennyksen ja sen päälle vielä tämän ansioitten kasvun liukuman

rosatom vai kotimaiset vaihtoehdot

kun hypätään tästä monta eri vaihetta yli ja päädytään siihen lopputulokseen niin se käsitys siitä mikä se arvo on löytyi sitten aika nopeastikin

mitä heinolaan tulee heinola on ollut todellakin tai se seutu rakennemuutosalueena ja se periaatteessa on ollut samojen tukien kohteena kuin kaikki muutkin mainitun menettelyn piirissä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja kun te pääsitte valtaan siinä te olitte johdonmukainen että te rokotitte heti takaisin ja rokotatte niiltä ihmisiltä jotka tarvitsevat jokapäiväisen leivän mahdollisimman edullisella tavalla

mitä tulee sitten tähän päivään edustaja virkkuselle vielä te haette sellaista kuntakokoa joka pystyisi huolehtimaan kaikista palveluista myös terveyspalveluista

nyt teknologia paranee kaiken aikaa ja näitä teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen on myöskin kuluttajalla mahdollisuus säännellä jatkossa entistä enemmän sitä milloin sähköä kuluttaa

on todella valitettavaa että heinolan seudulla ei ole saatu korvaavia työpaikkoja ollenkaan samalla tavalla kuin monilla muilla rakennemuutospaikkakunnilla mutta hallitus niitä ei sinänsä hallituksena voi sinne ikään kuin pystyyn panna

ja kysyn

arvoisa puhemies

oliko teidänkin mielestänne sentään sittenkin liikaa kun sekä perussuomalaisten että sosialidemokraattien että vasemmistoliiton silloiset edustajat äänestivät vielä korkeamman tuen puolesta tuulivoimalle

nyt kysyn ministeriltä

minulla on tässä tilasto joka kertoo että euroopassa ei ole yhtään sellaista maata jossa tällä periaatteella järjestettäisiin palvelut että yksi kunta pystyy kaikki terveyspalvelut hoitamaan

arvoisa puhemies

arvonmäärittelyssä käytettiin tämmöistä rab hintaa jota käytetään yleensä näissä tämän tyyppisissä kaupoissa joka tarkoittaa sitä että se ottaa huomioon sen regulaatiomerkityksen joka regulaattorilla on sen hinnan sen arvon määrittämisen kannalta

me olemme sillä uralla ja tuo kuva näyttää kulkevan yhä synkempään suuntaan

kaikilla kuluttajilla ei ole tilaisuus valita että käytän nyt vähän enemmän tuolloin ja tuolloin mutta jos hän tietää että tuona hetkenä sähkö maksaa enemmän kuin jonain muuna hetkenä niin monen kuluttajan mahdollisuus on kuitenkin vähän muuttaa kulutuskäyttäytymistään sen mukaiseksi milloin sähköä on enemmän tarjolla milloin se on halvempaa

tennilä silloin ennen aikaan oli todella niin että oli erikseen toimet joita tehtiin työllistettävien hyväksi tai työttömien hyväksi ja erikseen toimet joita tehtiin elinkeinoelämän hyväksi

sieltä täytyy löytyä sitä yrittäjyyttä sitä bisnesalustaa jonka hankkeita hallitus voi omin toimin tukea tai hallitus voi tukea yleisiä yrittämisen edellytyksiä joita se onkin tukenut heinolan seudulla

arvoisa puhemies

kun sijoitusmarkkinoille turbulenssit tulivat pysyväksi ilmiöksi oli paikallaan rakentaa järjestely jolla yksityiset työeläkeyhtiöt voisivat varautua paljon paremmin niitten turbulenssien hoitamiseen silloin kun niitä vastaan tulee

arvoisa puhemies

se viestini tähän kertomaani sen jatkoksi nyt onkin se että sellaiseen odotteluun jossa taas ja taas nojataan siihen mitä verouudistuksissa on tehty meillä ei olisi oikein varaa

se on valtava lisätarve meillä suomessa

onko tällainen sentään liioiteltua

pääministeri äsken aika seikkaperäisesti kävi myöskin ne toimet ja ne keinot läpi joilla uusiutuvan tarjontaa edistetään joilla sitten ohjauskeinoilla tehdään tästä ohjelmasta käytännössä totta

ja toivon että kukaan teistä ei epäile ettenkö kannata kaikin tavoin uusiutuvan energian käyttöä niin paljon kuin ikäpäivänä suinkin mahdollista mutta arvoisa puhemies se ei kerta kaikkiaan riitä

se ydinjuttu tässä on nyt se että tässä jää tämä koko kuntakenttä kuitenkin tietyllä tavalla roikkumaan tämän järjestelyn ulkopuolelle

toinen kysymys liittyy siihen kun tämä hallitus on päättänyt aloittaa tällaisen vielä kalliimman tuulivoiman rakentamisen merelle

nyt me rakennamme samoista lähtökohdista yhteistä menestystä sekä niille jotka työllistävät että niille jotka pitää työllistää

siinä paras mahdollinen on tehty ja ollaan valmiita edelleenkin tekemään jos asianomainen yritys on valmis siihen että katsotaan niitä mahdollisuuksia millä tuo toiminta voisi jatkossakin pyöriä nykyisellä paikkakunnalla

suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä että taakse jääneitten vuosien aikaan toisin kuin sosialidemokraattien vastalauseessa on sanottu on käynyt niin että pvo ja fortum ja valtio siinä kolmantena joukossa mukana eivät ole ottaneet likimainkaan sitä hintaa minkä säätelyviranomainen olisi joutunut myöntämään siirtohintana tälle fingridille vaan ne ovat tyytyneet satoja miljoonia euroja alhaisempaan hintaan

arvoisa puhemies

tässä ovat kyllä avainosassa ja asemassa siis sosiaali ja terveysministeriö kela ja säätiö ja niiden arvio siitä kuinka paljon tuosta reumasairaalasta tarvitaan kapasiteettia siihen tehtävään mitä siellä nyt suoritetaan

kuntien tietohallintomenot ovat aika tarkkaan miljardi euroa miljardi euroa